siinä missä esitys nyt mahdollistaa toteutuessaan kauko ohjattavien laitteiden esimerkiksi näiden dronien radioliikenteen seuraamisen niin tarkoittaako tämä itse asiassa myös autonomisen liikenteen ajoneuvoja jolloin esimerkiksi myös robottiautojen jotka ovat jatkuvassa radioliikenteessä liikenneinfran ja toisten ajoneuvojen kanssa liikennettä voitaisiin seurata

arvoisa puhemies

silti vieläkin löytyy ilmastoskeptikkoja joilla on kanttia pitää itseään tietäväisempinä kuin tuhannet ilmastonmuutokselle elämäntyönsä omistaneet ilmastotutkijat

politiikkaa ja etenkin sen rahoittamista on totuttu pitämään suomessa jostain kumman syystä jollain tapaa likaisena tai ainakin vähintään niljakkaana touhuna

lopuksi

käytännössähän tämä tarkoittaa ilmeisesti galileoa mutta tämä määritelmä on tässä esityksessä sen verran epämääräinen että se todennäköisesti voisi tarkoittaa muitakin palveluita

vielä surullisempaa on kuitenkin kuunnella ilmastoitsekkäiden puheenvuoroja siis näiden joiden mielestä suomen ei pidä osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan koska me olemme niin pieni maa ettei meidän tekemättä jättämisillämme ole mitään merkitystä

puolueiden ja ehdokkaiden tukijat eivät ole halunneet leimautua julkipoliittisiksi eivät ole halunneet tulla ulos politiikan kaapista

mutta joka tapauksessa tämä on tosi hyvä asia sillä satelliittipalvelut on yksi niistä asioista joiden merkitys ihan perusinfrassa kansalaisten arjessa ja viranomaisten toiminnassa kasvaa jatkuvasti

ja tämä on senkin takia suomelle erittäin tärkeä kysymys että tämän niin sanotun lähiavaruuden tai yläilmakehän taloudellinen merkitys kasvaa ja tässä sekä kansainvälinen säännöstö että sitten suomen lainsäädäntö ovat itse asiassa ihan auki sitä ei ole

on syntynyt niin sanottu maan tapa jota on sitten venytetty vaali vaalilta yhä pidemmälle kunnes se kumilanka sitten viime vaalien jälkeen lopulta katkesi ja löi meitä näpeille meitä kaikkia näpeille siitä riippumatta olimmeko saaneet epäilyttäväksi leimattua vaalirahaa vai emme

heinonen nosti ansiokkaasti vaalirahoituksen lisäksi tähän keskusteluun lobbauksen yleisemminkin

kumpikin molemmat sekä hiili että turve ovat ilmastolle yhtä turmiollisia mutta turpeennosto pilaa lisäksi meidän vesistömme ehkä arvokkaimman luonnonvaran jota suomella on

ässät toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia voidaan hyväksyä tai hylätä lakiesitys jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua keskustelu on viestintävaliokuntaan

arvoisa puhemies

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

sen sijaan meillä on vain asiantuntijoita asiantuntijoita joita kuullaan lakien valmistelussa ja täällä eduskunnassa siitä huolimatta että suuri osa näistä niin sanotuista asiantuntijoista edustaa kuitenkin erilaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia jopa poliittisia intressejä saavat niiltä edunvalvottavilta jopa palkkaa

nämä asiantuntijat ovat toimiessaan täällä eduskunnassakin kaikkea muuta kuin objektiivisia saati neutraaleja

siksi me olemme esimerkiksi antaneet ihmisten tuhlata rahansa hatariin koteihin joissa asuminen on korkeiden lämmityskustannusten vuoksi kallista

miksi emme luo suomeen myös omia lobbauksen pelisääntöjä tai ainakin yhdysvaltain mallin mukaan kun heitä kuullaan vannota heitä puhumaan totta ja puhumaan asiasta kaikki

ymmärrän hyvin sen että moni täällä on kaivannut kattoa vaalikampanjoiden kustannuksille sillä on aivan totta että raha etenkin iso raha vääristää helposti vaalien tulosta ja toisten puolueiden ja ehdokkaiden on helpompi houkutella sitä rahoitusta kuin toisten

jos suomi saa hyvitystä hiilinieluihin varastoituneesta hiilestä meidän on maksettava tuo hyvitys takaisin silloin kun hiilivarasto puretaan esimerkiksi hakevoimalan kattilassa

sitä en sen sijaan ymmärrä että oppositio on matkan varrella moneen kertaan yrittänyt torpata ja leimata koko tämän uudistuksen tämän kampanjakaton varjolla

erityisesti maaperään sitoutuvan ja siitä vapautuvan hiilen määrästä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ei ole riittävästi tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

tästä keskustelusta onkin tullut se käsitys että tätä kampanjakattoa suurempi ongelma oppositiolle näyttäisi olevan nih not invented here se ettei oppositio itse päässyt tekemään tätä tärkeää ja pitkään kaivattua ja historiallista uudistusta

meidän vihreiden lähimmäisiä ovat koko ihmiskunta myös ihmiskunnan tulevat polvet

jos ihan oikeasti katsotaan kenellä on suurimpia ongelmia esimerkiksi mitä tulee näihin kolikkoautomaatteihin noissa ostoskeskuksissa niin se ryhmä on eläkeläiset

moni eläke työnnetään parina eläkettä seuraavana päivänä lähiseudun kauppojen pelikoneisiin ja nimenomaan useampaan koska ei kehdata yhdessä paikassa niitä koneita käyttää niin paljon

mutta tässä tapauksessa jos me haluaisimme ihan oikeasti vaikuttaa siihen missä ongelma on meidän pitäisi asettaa yläikäraja vähän samaan tapaan kai kun me tarkastamme missä iässä ihminen voi enää ajaa autoa

pitäisikö meidän sitten antaa luoda esimerkiksi järjestelmä jossa rahapelejä pystyy pelaamaan vain kortilla ja tietyn iän jälkeen korkein

keskustelu on päättynyt ja voimistellut hyväksytään joka sijoitetaan hallinto valiokuntaan jollette sivari kunnan on annettava asiasta maut lähde keskustelua varten esitellään päivi järistyksen sitä korttia ei enää myönnettäisi

arvoisa puhemies

näistä muun muassa ed

se pohjautuu hyvin pitkälle siihen että kun näitä internetin ensimmäisiä perusprotokollia koodattiin niin ei kellekään tullut mieleenkään että siitä kasvaa tällainen koko maailman perusinfrastruktuurin muodostava tietojenkäsittelyverkko

esimerkiksi kehotan kaikkia joilla on yhteyksiä venäjälle nostamaan näitä kysymyksiä uudestaan ja uudestaan esiin koska aina välillä on syntynyt sellainen tunne että joko venäjän hallitus ei piittaa tai sitten jopa siellä tämä toiminta on hallituksen erityisessä suojeluksessa

suomesta on toimitettu tietoa yksityiskohtaista tietoa siitä ketkä siellä toimivat ketkä tätä rikollista toimintaa pyörittää mitä

arvoisa puhemies

tässä salissa on jälleen kerran monessa puheenvuorossa päivitelty miten nopeasti suomi on pudonnut tietoyhteiskuntakehityksen kelkasta tai ei niinkään pudonnut vaan jäänyt paikalleen kymmeneksi vuodeksi

enää ei suomalaista tietoyhteiskuntaa tulla ihmettelemään ympäri maailmaa vaan suomalaiset puolestaan lähtevät viroon ja etelä koreaan jopa afrikkaan ottamaan oppia

ei ihme etteivät suomalaiset yritykset ole löytäneet eun digitaalisia sisämarkkinoita eihän suomalaisilla nettikaupoilla yleensä ole edes englannin saati ranskan tai saksan tai espanjankielistä palve luakaan

jos eduskunnassa on esimerkiksi kolme seminaaria jossa yhdessä pohditaan veropolitiikkaa toisessa sosiaalipolitiikkaa ja kolmannessa tietoyhteiskuntapolitiikkaa voitte arvata mihin näistä kolmesta edustajat menevät

eikä selonteossa kunta ja palvelurakenneuudistuksesta löytynyt kuin yksi kolmannen alatason otsikko jonka alla vähän pakkopullana lueteltiin meneillään olevat tietohallinnon kehittämishankkeet

arvoisa puhemies

poliittisen kiinnostuksen puute tietoyhteiskuntapolitiikkaan näkyy hyvin siinä että valtionhallinnon it johdosta vastaa yksi valtiovarainministeriön virkamies jolla ei kuitenkaan ole päätösvallassaan kuin pieni murto osa valtion tietohallintoon kuuluvista määrärahoista

yksityisellä sektorilla tietohallintojohtaja kuuluu yrityksen johtoryhmään ja hänellä on valtuudet päättää koko organisaation tietohallinnon periaatteista siitä riippumatta kenen alaisuudessa se kyseinen organisaatio sattuu olemaan

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta ottaakin poikkeuksellisen voimakkaasti kantaa valtionhallinnon rakenteisiin todetessaan että tietoyhteiskunnan kehittämistä koskeva toimivalta ja resursseista päättäminen tulee keskittää selkeästi yhdelle taholle valtioneuvoston tasolla

on ilo ja kunnia saada olla mukana kun suomi lopulta ottaa paikkansa sivistysmaiden joukossa maana joka perustuu tasa arvolle ihmisarvolle ja ihmisoikeuksille eikä muinaisten kirjoitusten hyvin valikoivalle ja tarkoitushakuiselle tulkinnalle

edustajat niikko oinonen östman ja kumppanit oletteko te tosiaankin lukeneet raamattuanne vain omaa ennakkokäsitystänne tukevista kohdista ja unohtaneet kaikki muut jakeet

raamatun käsitys avioliitosta parisuhteesta ja kahden ihmisen rakkaudesta on vähintäänkin moninainen ja hyvin ristiriitainen

toiseksi sodan ja rauhan väliin on syntynyt uusi konfliktin muoto jolle on ominaista monimuotoinen vastapuolen toimintakyvyn rapauttaminen

mutta me emme ole täällä tänään keskustelemassa raamatunselityksestä vaan suomen lainsäädännöstä ja suomalaisten asemasta lain edessä kaikkien suomalaisten

siksi oma riippumaton media on niin tärkeä suomen kaltaiselle pienelle maalle keskeinen osa hybridisodankäynnin maanpuolustusta

aito media on paras ase taistelussa valemedian riidankylväjiä vastaan

se minua vain surettaa ettei minulle hyvin läheinen jo edesmennyt sukulaismies joka usein hoiti minua kun olin pikkupoika saanut nähdä tätä päivää olla täysivaltainen suomen kansalainen ja mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa

arvoisa puhemies

suvaitsevaisuus ei ole arvottomuutta vaan vahva arvoperusta jolle esimerkiksi minä olen rakentanut oman elämäni periaate jonka edistämiseksi minä teen työtä sillä haluan suomen olevan hyvä paikka elää meille kaikille

arvoisa puhemies

täälläkin on kuultu monta kertaa väite että lapsi tarvitsee kasvattajikseen miehen ja naisen tai hänen kehityksestään jää puuttumaan jotain että hänestä tulee jotenkin erilainen

vanhempien sukupuolilla tai yksinhuoltajuudella ei ole vaikutusta lasten käyttäytymiseen psykologisiin ominaisuuksiin tai koulumenestykseen

tosiasiat eivät ole mielipidekysymyksiä ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä

täällä on nostettu useammassa puheenvuorossa maksuton koulutus ja opintotukijärjestelmä yhdeksi suomalaisen järjestelmän voimatekijäksi

ensimmäinen on se että lainaa ei enää uskalleta ottaa koska varmuutta työpaikasta ei ole ja monet akateemiset alat ovat niin heikosti palkattuja että niillä rahoilla ei lainoja enää maksella

lopuksi haluan nostaa esiin vielä yhden haasteen jota tässä raportissa ei ole käsitelty mutta joka on tullut kansalaispalautteessa tietooni tässä parin viime päivän aikana

sosiaalipuolen tietojärjestelmissä piilee vähintään yhtä iso miina mutta siihen ei ole kiinnitetty läheskään niin paljon julkisuudessa huomiota eikä siinä ole sitran kehitysponnistuksia

ilmeisesti kun tiedonhallinta sillä puolella pettää niin kukaan ei kuole siihen niin kuin itse asiassa meillä tapahtuu koko ajan ja sen takia tähän ei ole ollut tarvetta tarttua

eli me tarvitsisimme myös sinne huomiota ja energiaa mutta tällä hetkellä ilmeisesti käsittääkseni kaikki voimavarat ovat nyt tässä meidän terveydenhuoltomme tietojärjestelmien kehittämisessä ja sosiaalipuoli jää vähän lapsipuolen asemaan

arvoisa puhemies

täsmällinen ja virheetön postinjakelu on osa yhteiskunnan perusinfrastruktuuria on ollut sitä jo vuosikymmenten jopa vuosisatojen ajan

ja vaikka moni meistä suomalaisista haluaisi hoitaa mahdollisimman suuren osan asioinnistaan verkossa paperiin koskematta monien viranomaisten ja yritysten ja jopa pankkien kanssa asioiden hoitaminen edellyttää edelleen kohtuullisen nopeaa ja ehdottoman virheetöntä postin kulkua ettei tule vastaan sellaisia tapauksia joista kerroin tämän hallituksen esityksen lähetekeskustelussa sillä me emme ole suomessa olleet valmiita luopumaan paperiasioinnista tanskan tavoin

tanskassahan tilanne on se että kansalaiset ja yritykset on lailla velvoitettu asioimaan viranomaisten kanssa vain sähköisesti ja viranomaisilta saa paperipostia vain poikkeustilanteissa esimerkiksi jos henkilöllä on sairaus joka estää tietokoneen käytön

koska postin luotettavuus on siis edelleen yhteiskunnan toiminnalle välttämätöntä postin toimintaa on syytä säädellä ja valvoa samanlaisella tarkkuudella kuin muutakin kriittistä perusinfrastruktuuriamme

tästä syystä pelkkä ilmoitus ei mielestäni ole riittävä menettely postitoiminnan aloittamiseksi

siksi uusien postipalveluita tarjoavien yritysten kestävä toimintakyky ja luotettavuus on kyettävä arvioimaan etukäteen ennen toiminnan alkamista

miten tehdään osoitteenmuutokset

toiseksi on muistettava että suurin osa suomesta melkein koko suomi on harvaan tai hyvin harvaan asuttua seutua jossa postin laatikkokanto ei ole mitenkään taloudellisesti kannattavaa

nämä alueet jäävät siis esimerkiksi yleispalveluvelvoitteen hoitaakseen saavan yrityksen käytännössä meidän vanhan postin hoidettaviksi ellei sitten valtio rupea ostamaan näitä yleispalvelupalveluita

joka tapauksessa näiden haja asutusalueiden kannattamattomien postipalveluiden vuoksi posti ei kykene kilpailemaan myöskään taajamissa koska sen hinnat eivät voi mitenkään olla kilpailukykyisiä sellaisten yhtiöiden kanssa jotka toimivat vain taajamissa ja keskittyvät kannattaviin yrityskirjeisiin

tuotanto tuotanto tuotanto täällä puhutaan taas vain sähköntuotannoista vaikka yksi niistä harvoista asioista josta alan tutkijat ovat olleet liikuttavan yksimielisiä on ollut se että energiatehokkuuden parantaminen on se kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

tai sitten postia pitää kieltää harjoittamasta kannattamatonta toimintaa tai se kannattamaton toiminta on sitten rahoitettava jollain muulla tavalla

viime vaalikaudella hallitus antoi eduskunnalle tulevaisuusselonteon suomen väestön ikääntymisestä

miksi

kysynkin

arvoisa puhemies

mihin toimenpiteisiin mihin konkreettisiin kannustimiin hallitus ryhtyy energiatehokkuuden parantamiseksi suomessa missä sähkö jo nyt on halvimpien joukossa euroopassa

pahoin pelkään ja tämä on nyt sitten spekulointia tämä ei vielä tässä esityksessä ole kuten valiokunnan puheenjohtaja muistutti että tätä menoa meillä ei pian ole postipalveluita kuin taajamissa tai sitten harvaan asuttujen alueiden postit kuljetetaan valtion tilaamana palveluna kerran tai kaksi viikossa

näiden edellä mainittujen seikkojen johdosta myös vihreä eduskuntaryhmä tulee yhtymään edustaja taavitsaisen mainitsemaan hylkäysesitykseen